se ei ole alueellistamista vaan se on kansanterveystyötä jota meidän on aivan välttämättä tehtävä tänä päivänä

toteutuuko se koskaan se on toinen kysymys

tässä suhteessa voi kysyä eikö tämä ole päinvastoin

on tietysti arvoisa puhemies täysin ymmärrettävää että sosialidemokraatit kun on kysymys hallituksen järjestelystä ovat joustavia myös niiden näkemysten suhteen joita vaalien alla on esitetty

hän sai porttikiellon taloon koska hän uhkasi että rahaa ei tule enää teille jos ette tue metalliliiton kantaa

tässä suhteessa kun täällä on todistettu että ammattiyhdistysliikkeen tuki on kuin kansalaisjärjestöjen tukea ei kai se toiminta tällaista voi olla

kiinteistökaupoissa pitää olla samat pelisäännöt

arvoisa herra puhemies

vertaan vaikkapa kun tänä iltana on suomiusa jääkiekko ottelu niin jos yksi joukkue pelaisi eri säännöillä kuin toinen joukkue olisiko se oikein ed

oleellista tietysti olisi että myös näissä eurooppalaisissa maissa tapahtuisi oman talouden kohdalla tervehdyttämistä ja todellista halua muutokseen

keskustan ryhmäpuheenvuorossa tehtiin oulussa erittäin selväksi keskustan linja ja sen näki siinä kyllä että kuntapäivien osanottajajoukko pääministeri etunenässä etupenkki alkoi pyöriä aika voimakkaasti sen puheenvuoron aikana

uskon että myös se viesti tuli oikeasti perille

arvoisa puhemies

tämä kuntarakenneuudistus arvoisa pääministeri on teillä taustalla koko ajan ja kun te kytkette tähän sote uudistuksen niin te haukkaatte kyllä liian suuren palan

arvoisa puhemies

nyt ollaan tekemässä todella suurta virhettä joka lyö korville niitä ahkeria ihmisiä jotka lähtevät aamulla varhain työmatkoilleen ympäri suomea tai palaavat aamuyöllä kotiin kuten esimerkiksi muusikot ja esiintyvät taiteilijat

esimerkiksi kotikunnassani kuopiossa näyttää olevan juuri teidän puolueenne johdolla niin että lakkautetaan liitoskuntien palveluita terveyspalveluita

kateus näyttää syövän kalatkin vedestä jos kuvitellaan että kilometrikorvaukset hyödyttävät liikaa omaa autoaan työssään käyttäviä suomalaisia

ei se voi olla oikein

tämä on arvoisa puhemies juuri se suurin pelkolinja ihmisillä kuntalaisilla että palvelut sieltä katoavat ja sen vuoksi me emme voi kannattaa myöskään tämän tyyppisiä rakenne esityksiä mitä te teette

hallituksen on ryhdyttävä myös nopeisiin toimiin jotta myös ulkomaalainen raskas liikenne joutuu maksamaan osansa maamme liikenneverkon ylläpitämisestä ja kehittämisestä

kyllä täällä tapahtuu vanhusten pelotteluakin

pelkotila ensi vuosikymmenelle on kuinka me vastaamme sekä budjettita louden että väestörakenteen haasteisiin

se on meidän yhteinen asia

arvoisa herra puhemies

alueellistaminenhan on ollut jo lipposen toisen vanhasen ensimmäisen ja vanhasen kakkoshallituksen hallitusohjelmissa ja nyt konkretisoituu

kun verrataan vaikkapa prosentuaalisia osuuksia työpaikkojen valtion työpaikkojen ja muiden suhteen niin se on kyllä aika epä älyllistä lähestymiskulmaa tässä asiassa

herra puhemies

on kyllä aika outoa se että hyvin monelle edustajalle ja sosialidemokraateille puolueenakin on vaikeaa että ruuan hintaa lasketaan sekä sen absoluuttista hintaa että sen suhteellista osuutta

me haluamme turvata kotikuntien kautta terveyspalvelut joissa on myös lääkärit mutta olemme myös olleet kaiken aikaa tukemassa maakunnittain järjestettyä erikoissairaanhoitoa ja sitä kautta tapahtunutta terveydenhoitoa

toinen asia

ne kustannukset jotka tulevat siellä olemaan ovat varmasti kevyempiä koko sen keskuksen kannalta ja tulevat olemaan kansantaloudelle veronmaksajalle edullisempia ja viemään lääkealaa eteenpäin

hallitukselle kuuluu kiitos talouspolitiikan pitkäjänteisyydestä

ei ole tehty hätiköityjä päätöksiä otetaan talouden tsunami lisääntyvällä velanotolla ja sillä lailla turvataan kansalaisten peruspalveluiden saatavuus

kansanterveys ei ole tämän keskustelun aikana kovin paljon parantunut mutta hyvä hallitus tehkää ratkaisuja

onhan meillä ongelmia

matka kestää kaksi vuotta

arvoisa herra puhemies

tässä suhteessa kyllä tämä esitys nimenomaan siitä että meidän tienpenkat tienvierustat ovat käytettävissä sitten tähän kaapelointiin on järkevä

miten se sitten teknisesti toteutetaan ja estetään muun muassa ne epäilyt että tietyissä liikenneonnettomuuksissa sieltä voi tulla sitten muuta haittaa on sitten jo enemmän tekniikkaa

mutta tässä lainsäädäntö mahdollistaa ja tämä on erittäin hyvä asia ja tästä täysi tunnustus

siinä millä aikataululla ja millä velvoitteilla lähdetään sähköyhtiöille toteuttamaan tätä niin sanottua kaapelointipakkoa pitää tietysti olla erittäin tarkkana koska on varmasti paljon suomessa laajassa maassa niitä jakeluyhtiöitä jotka joutuvat sitten todella kovien kustannuspaineiden alle mikä varmasti heijastuu hyvin helposti myös sinne sähkölaskuun eli kuluttajan kukkaroon lopuksi

kun hallitus tuo esityksensä eduskuntaan niin eduskunnan pitää tarkastella näitä asioita ihan samalla lailla kuin tänään aiemmin päivällä on käsitelty tätä niin sanottua pikavippikysymystä

siinä mielessä toivon samalla lailla niin tälle lakiesitykselle kuin myös sitten pidemmälle meneville sähkönjakeluverkon asioille ja niille kriteereille sellaista harkintaa että tervettä järkeä käytettäisiin

nythän hallitus on erittäin voimakkaalla velkaantumisella silloinkin toki velkaannuttiin pystynyt pitämään kulutuskysyntää yllä mikä näkyy myös kansalaisten käyttäytymisessä ja heidän arviossaan tulevaisuudesta

arvoisa rouva puhemies

mutta arvoisa puhemies tähän näkökulmaan onko hallitus ylvästellyt tai sitten millä lailla kertonut talouslukuja

on aivan äärimmäisen tärkeää että ennustetaan ja toivottavasti ennustetaan tällä kertaa vielä oikein että pystytään tätä talouspolitiikkaa johtamaan koska tämä julkisen talouden vakauttaminen on aivan a ja o tulevien vuosien kannalta ja myös niiden kuntapalveluiden ja kaikkien asioiden kannalta

ne ovat kaikki toimenpiteitä millä nimenomaan kulutuskysyntää myös veroratkaisuin on pystytty elvyttämään ja se on ollut tietyllä lailla sellaista toimintaa jolla on pystytty myös tukemaan työllisyyttä

eu komissio on päättänyt ehdottaa unionimaille yhteistyötä kansallisten budjettien valmistelussa jäsenmaiden budjettitasapainon parantamiseksi

työttömyys voisi olla paljon pahempikin tällä hetkellä ilman näitä toimenpiteitä

tämä on ilman muuta selkeä johtopäätös siitä että euroopassa talous ja finanssipolitiikassa tarvitaan kurin lisäksi myös kontrollia siinä tarvitaan finanssijärjestelmän läpinäkyvyyttä ja tässä onkin suuri haaste koko euroopalle kuinka tästä kriisistä ihan oikeasti selvitään

siinä mielessä kun valtiovarainministeri kertoi suhdannekatsauksen lukemat työllisyysasteen samoin työttömyyden kehityksen veroasteen ja julkisen vajeen kehityksen näkökulman niin nehän olivat positiivista kuultavaa mutta niiden eteen pitää tehdä töitä ja se on se lähtökohta

nythän me olemme ikään kuin sammuttamassa tulipaloa ja estämässä euroopan talousongelman laajenemisen eri jäsenmaihin ja maailmanlaajuisestikin mutta kuinka tämä euroopan talous saadaan pitkällä aikavälillä vakautettua niin että jäsenmaat voivat sitten taas paneutua omiin perustöihinsä kansalaisistaan huolehtimiseen ja niin edelleen

kun yhdysvalloista talouskriisi lähti liikkeelle niin me olemme juuri siinä tilanteessa että valtiot ovat velkaantuneet aivan liikaa

hallitus on toiminut ripeästi

herra puhemies

totta kai veroja maksavat ne joilla on veronmaksukykyä mutta sekin pitää säätää niin että nimenomaan työn ja yrittäjyyden kannalta päästään aina eteenpäin ja kannustetaan tekemään työtä ja kannustetaan yrittäjyyteen

se mitä seuraavalla vaalikaudella tapahtuu on tietysti nyt tämän hetken verokeskustelua ja vaalien alla käytävää verokeskustelua hallitusohjelmassa päätettävää linjausta ja siinä tietysti arvioidaan silloin millä veropohjalla mennään eteenpäin ja mitkä ne veroratkaisut käytännössä tulevat olemaan

tässä suhteessa mitä ed

tarpeita ja toiveita tietysti on paljon itse kukin niitä löytää mutta talouspolitiikan peruslinjaus on ollut se että budjettilinjauksista ja kehyksistä pidetään kiinni

heinäluoma viittasi ministeri pekkarisen täälläkin tänään esille nostamiin asioihin hän totesi myös että ei hallitus ole näistä sopinut eivätkä ne ole hallitusohjelmassa mutta verotusta katsotaan totta kai aina vaalikausi kerrallaan eteen ja nyt puhdistaa edustaja eteenpäin

tämä on omalta osaltaan luonut vakautta ja se on tarkoittanut kaikille suomalaisille asuntovelallisille esimerkiksi erittäin matalia alhaisia korkoja se on tarkoittanut kuitenkin lamankin keskellä orastavaa paranevaa työllisyyttä ja sitä kautta kehitystä eteenpäin

vakaus on ollut ostovoimaa

mutta meillä ei olisi enää varaa siihen uuteen kriisiin johon erityisesti oppositio on nyt ikään kuin vauhdittamassa suomea omalta osaltaan siihen ellei ole enää varaa koska siinä vaihtoehdossa kun on kysytty mitä tämän rahoituspaketin ja koko vakautusohjelman vaihtoehtona on tulee ilman muuta näkymään koko euroopassa ja myös suomessa tapahtuva rahoituskriisi konkurssiaalto työttömyys ja niin edelleen

jokainen vastuullinen kansanedustaja joutuu tämän pohtimaan ihan itse eikä tässä pitäisi olla kyllä hallitusoppositio asetelmaa vaan tässä on suomi ja muu eurooppa ja muu maailma yhteensä mukana

tämä on tietysti politisoitunut hyvin pitkälle

kun valtiovarainministeri katainen totesi tuossa että bostonin pelurit odottavat sitä mitä suomen vasemmisto tekee että heidän ainoa toivonsa on suomen vasemmistossa niin silloin minä oikein hätkähdin että herranen aika onko tämä kriisi todella näin syvä

herra puhemies

tässä hallintovaliokunnan mietinnössä ja eduskunnan kannanotossa itse asiassa on hallitukseen nähden ihan selkeä ero

arvoisa puhemies

edustaja jalonen sanoi tuossa että keskustan vaihtoehtobudjettilinjaukset ovat joitakin toiveita

kun pelurit maailmalla pelaavat niin tässä kyllä jokaiselle kansanedustajalle on ihan oikeasti miettimistä miten täällä tulee sitten menetellä

myös ehkä hallituksen taustapuolueiden varsinkin kokoomuksen piiristä hyvin usein kuuluu hyvin kriittisiä kannanottoja maakuntaliittojen asemaan nähden ja ne heijastuvat myös hallituksen työskentelyyn

pääministerin ilmoitus eurooppalaisesta vakauttamispaketista kertoo hallituksen toimintakyvystä ja tämä on ennen kaikkea tehty nyt koko euroopan ja myös suomen tarpeisiin

joka tapauksessa maakuntaliittojen asema on todella mielenkiintoisessa vaiheessa ottaen huomioon sekä kuntarakenneuudistuksen että siihen kytketyn sosiaali ja terveysuudistuksen

tarkoittaako tämä sitä kun tämä vastaa suurin piirtein perussuomalaisten ryhmän omaa kokoa että te olisitte valmiita valtiontalouden säästösyistä luovuttamaan koko tämän puoluetukiosuutenne valtion kassaan ilman että sitä tarvitsee nostaa ollenkaan

kreikan parlamentin ja kreikan kansalaisten täytyy nyt tämä kuuri käydä läpi koska ne ovat ne keskeisimmät tämän lainoitus ja rahoitusjärjestelmän takuuehdot

on selvää että jos maakuntaliitoille jää se asema että maakunnassa on suurin piirtein joko yksi tai kolme kuntaa riippuen vähän maakunnasta niin totta kai niiden asema muodostuu erilaiseksi ja silloin ollaan helposti sanomassa että täytyykin muodostaa sitten vielä laajempia kokonaisuuksia mikä sekin tietysti on mahdollista

vakuudet ovat siinä että kreikkalaiset toteuttavat itse omaa budjetti ja talouspolitiikkaa niin että se on luotettavaa ja kaikki rahoittajat ja kaikki eri jäsenvaltiot voivat olla sitä mieltä että kreikka selviytyy tulevaisuudessa ja maksaa myös lainansa takaisin

mutta kysymys onkin siitä mihinkä mittaan saakka suomessa kuntarakennetta säilytetään ja ennen kaikkea siitä onko niillä maakunnilla joku asema suhteessa keskushallintoon

ainakin sarjakuvista me tunnemme tasmanian tuholaisen ja kun tämä tasmanian tuholainen puree vaikka sen muuten käy kehnosti sen puruote vain tiukkenee

keskushallinnolla näyttää olevan samanlainen rooli

se näkyy selkeästi keskushallinnon vahvistumisessa työpaikkojen sinne siirtymisessä resurssien käytössä ja alueellisten päätösten ja päätöksenteon siirtämisessä sitten keskushallinnon pariin

arvoisa rouva puhemies

mielestäni se ei ole oikea kehityssuunta eikä se vahvista myöskään yleiseurooppalaista käsitystä alueellista hallinnosta ja siellä tapahtuvasta päätöksenteosta